asiantuntijat ovat esittäneet niin sanottua kaksoisrahoitusta jolla vahvistettaisiin tarvittavalla tavalla varhaisen tuen palveluja samalla kun huolehdittaisiin raskasta hoivaa jo tarvitsevien lasten ja nuorten tilanteesta

ilmastolaki vahvistaa myös maamme asemaa ja uskottavuutta tässä kansainvälisessä yhteistyössä ja useassa muussakin maassa on tämän kaltainen ilmastolaki vireillä

ilmastonmuutoksen seuraukset kohtelevat köyhiä maita kaikista pahiten ja niillä on kaikista heikoimmat mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen

onko hallitus valmis vahvistamaan näiden palvelujen kokonaisuutta tuntuvalla tavalla jotta tähän aikamme yhteen kipeimmistä ilmiöistä saadaan helpotusta

siksi käyttövara on yksi välttämättömistä toimista auttaa pienituloisten hoivaa apua ja tukea tarvitsevien asemaa

taloudellisestikin vaikeana aikana tämän kaltaiset ennalta ehkäisevät toimet ovat taloudellisestikin järkeviä

me teollisuusmaissa käytämme kaikista eniten energiaa henkeä kohden joten meillä tulee olla myös vahva globaali vastuu seurauksista

toivottavasti tämä ilmastolakialoite etenee suotuisasti ja johtaa myös toimenpiteisiin sekä huomioidaan hallituksen ilmasto ja energiapoliittisen selonteon sekä strategian valmistelussa

olen iloinen että ed

on juuri näin että palveluasumisen maksut vaihtelevat kovin paljon kunnissa ja sen vuoksi juuri tarvitaan tämä lailla säädetty käyttövara jotta oikeudet kaikissa kunnissa sitten toteutuisivat ja ihan aidosti kaikista pienituloisimmillakin olisi mahdollisuus palveluasumiseen ja kohtuuhintaiseen sellaiseen

arvoisa puhemies

toivottavasti tämä asia voitaisiin huomioida jo tällä hetkellä kun meillä on käsittelyssä tuo hallituksen esitys asiakasmaksulaista ja siellä on myös tuo laitoshoidon käyttövarapykälä auki

hälyttäviä viestejä vakavista puutteista kuten liiasta lääkityksestä kemiallisen sitomisen lisäksi jopa fyysisestä sitomisesta märistä vaipoista vessassa käynnin korvaamisesta vaipoilla epäluonnollisesta vuorokausirytmistä yksin makuuttamisesta ja aliravitsemuksesta on tullut ja tulee edelleen

nämä ovat olleet hyvin tiedossa mutta miksi asiaan ei ole tartuttu

mielestäni kyse on ihmisoikeusrikkomuksista

hyvä on myös se että pääsääntöisesti jatkossa edellytetään laatusuosituksilla yhden hengen huoneita hoivayksiköissä eikä terveyskeskuksen vuodeosastoa pidetä enää sopivana ikäihmisten pysyväiseen hoivaan

laatusuositukset painottavat myös ennalta ehkäiseviä ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluja sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia

suosituksissa painotetaan muun muassa kotiin annettavia palveluja mikä on oikein jotta jokainen saisi asua kotona niin pitkään kuin se on turvallisesti mahdollista

nyt jo joissakin kunnissa muutetaan laitoksia tehostetuksi palveluasumiseksi myös säästösyistä kun maksurasitusta näin voidaan siirtää yhä enemmän asiakkaalle

tällä hetkellä kotona kotipalvelun keinoin hoidettavina on jo niin heikkokuntoisia vanhuksia että kodinhoitaja saattaa miettiä miten henkilö selviää seuraavaan päivään kotonaan

joissakin kunnissa on suunniteltu leikkauksia ja henkilökunnan lomautuksia nyt talousvaikeuksissa myös vanhustenhoivaan mitä ei voi mitenkään hyväksyä tässä tilanteessa kun viestit jopa näistä ihmisoikeusloukkauksista vanhustenhoivassa ovat hyvin tiedossa ja valtion tulee ohjata lisäresursseja kuntiin vanhustenhoivan laadun parantamiseen

vanhukset tarvitsevat kerta kaikkiaan enemmän oikeutta

tarvitaan myös vanhusasiainvaltuutettu valvomaan ikäihmisten oikeuksia tässä yhteiskunnassa jossa tällä hetkellä suljetaan silmät isiemme äitiemme isoäitiemme ja isoisiemme tarpeilta ja oikeuksilta

arvoisa puhemies

minusta tämä vanhustenhoivan tilanne on yksi vakavimpia perusoikeusloukkauksia yhteiskunnassamme tällä hetkellä ja tarvitsee pikaisia toimenpiteitä

valitettavastihan tämä lakiesitys jää sisällöllisesti hyvin kapeaksi vastoin niitä alkuperäisiä suuria suunnitelmia mitkä tälle laille oli asetettu

aivan kuten tässä keskustelussa on tullut esiin nyt tulee taas yksi uusi laki näiden olemassa olevien nykyisten lakien rinnalle eli tämmöistä sekavuutta kyllä tullaan lisäämään

hyvä on ajatus siitä että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapintoja koe tetaan madaltaa ja yhteistyötä sosiaalipalveluiden kanssa edelleen edistää

yksi oikein hyvä asia on tämä että hoitotakuuta tullaan selkeyttämään lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden saannin osalta koska nuorten iän osalta on ollut vähän erilaisia käytäntöjä eri alueilla

näen itsekin hyvänä että mökkipaikkakunnilla tulee tämä terveydenhuollon palveluiden saatavuus selkeytymään ja helpottumaan mutta muilta osin tähän liittyy kyllä ongelmiakin

todella voi olla että tässä ensi vaiheessa kyllä tulee jäämään aika nimelliseksi tämä valinnanvapaus koska on niin tiukasti tässä kuitenkin ne kriteerit sille asetettu

ihan kivana asiana nostan tämän kärsimysten lievittämisenkin tähän lähtökohtaan vahvemmin vaikka sen tietysti pitäisi olla itsestäänselvyys terveyspalveluissa mutta hyvä periaate nostaa lain tasolle

se tässä laissa on jäänyt kyllä ihan lapsenkenkiin eli näiden terveyspalvelujen saatavuuden erojen takia julkisten palveluiden saatavuuden varmistamisen ja laadun parantamisen pitäisi olla se ykkönen ja myös rahoitus siihen rahoitusjärjestelmä tältä osin pitää selkeyttää ja saada kuntoon

vielä nostan ihan viimeisenä esiin sen mistä itse olen huolissani mielenterveys ja päihdepalveluista ja siitä kuinka niitä voitaisiin perusterveydenhuollossa vahvistaa ja kuinka esimerkiksi hoitotakuuta tänne päihdepalveluillekin todella tarvittaisiin

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu luku ja kirjoitustaidottomista turvapaikanhakijoista jonkun verran ja aika usein kohtaa sen viestin että suomen tulisi ottaa niitä aitoja turvapaikanhakijoita jotka oikeasti tarvitsevat turvaa aitoja pakolaisia

mutta tässä on minun mielestäni semmoinen ristiriita että samaan hengenvetoon kuitenkin usein todetaan että kuitenkaan meillä ei ole mahdollisuus vastata luku ja kirjoitustaidottomien tarpeisiin

nehän luku ja kirjoitustaidottomat ovat todennäköisemmin juuri niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja sen takia heitähän erityisesti tulee suojella mutta silloin kyllä täytyy panostaa näihin kotoutumistoimiin mitä esimerkiksi ed

kun meillä on näitä etelä euroopan maita mihin tekin viittasitte maltaa kreikkaa italiaa joissa ei oikein samalla lailla ihmisoikeuksien mukaisesti aina menetellä näissä käsittelyissä ja se heijastuu myös muihin eu maihin sitten tässä liikehdinnässä niin mitä toimia sen suhteen on tällä hetkellä että saataisiin näiden maiden politiikkaa eu tasolla vietyä parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

terveydenhuollon menot ovat kasvaneet viime vuosina vahvasti ja ainoa keino hillitä terveydenhuollon menojen kasvupainetta on satsata terveyden edistämiseen ja tätä tukeviin muihin ennalta ehkäiseviin toimiin

liikalihavuus lisää muiden sairauksien riskiä ja muun muassa sydän ja verisuonitautien ja diabeteksen lisääntymistä

ylipainon seuraukset puolestaan kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää ja tulisikin kannustaa kansalaisia terveisiin elämäntapoihin kaikin keinoin

ruuan hinnoittelussa korostuu usein se että terveellinen ruoka esimerkiksi vihannekset ja hedelmät ja monet peruselintarvikkeet ovat varsin hintavia suhteessa vaikkapa einesruokiin kuten valmispitsoihin tai ravintosisällöltään heikompiin tuotteisiin ja epäterveellisempiin aineksiin

hyvin pienituloiset eivät voi aina valita halutessaankaan terveellisempää ruokavaliota vaan joutuvat arvioimaan ruokahankintojaan tarkkaan sen perusteella mihin on taloudellisesti varaa

monet kansanterveysjärjestöt ovat esittäneet terveellisen ruuan arvonlisäveron laskemista ja myös tässä tulisi mielestäni jatkossa edetä

tämä tukisi samalla osittain myös kotimaista tuotantoa sekä kasvispainotteisen ravinnon edistämistä ja näin myös hiilijalanjäljen pienentämistä

terveellisen ruuan arvonlisäveron laskulla olisi vahvat kansanterveydelliset perusteet sekä terveyserojen kannalta toivottava vaikutus parempaan suuntaan

toisaalta on ymmärrettävää sekin että tässä taloudellisessa tilanteessa valtion budjettiin tarvitaan myös lisätuloja ja sikäli tämä nyt esitetty korotus on perusteltu

lisäksi vaikkapa sipsit ja leivokset jäävät tämän valmisteveron ulkopuolelle vaikka niille se kuuluisi samoin terveyshaittakriteerein asettaa

haasteita voi piillä myös siinä että esimerkiksi makeisten tuonti saattaa tämän valmisteveron korotuksen kautta kasvaa ja tuotteita voidaan myös muuttaa makeisista keksien suuntaan jotta vältytään korotetulta verolta

näitä ja näiden seurauksia pitää jatkossa kartoittaa ja seurata

lisäksi tämän kaltainen veronkorotus tietysti kirpaisee kaikista eniten pienituloisia

toisaalta ilman näitä tuotteita joita tämä laki koskee tulee hyvinkin toimeen joten sikäli asia ei tässä yhteydessä ole kynnyskysymys ja tämän vaikutus hintaan tulee tällä esityksellä olemaan varsin vähäinenkin

vaikka siis tähän lakiin ja vastaaviin muihinkin valmisteverojen korotuksiin tai haittaveroihin liittyy muun muassa näitä edellä mainitsemiani ongelmia ja haasteita on laki kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin kannatettava

kannatan myös vastaavan rasvaveron harkitsemista sekä ennen kaikkea positiivisten ja terveellisten tuotteiden arvonlisäveron laskua jota edellä tuossa jo kuvasinkin

lisäksi tulisi kiinnittää huomiota muun muassa makeispussien kokoihin jotka edellisissä puheenvuoroissakin jo nostettiin esiin että tarjolla olisi pienempiäkin makeispusseja kuin tällä hetkellä on jotta kohtuullisuus olisi helpommin toteutettavissa myös makeisten nautinnon osalta

arvoisa puhemies

minusta on todella hyvä että iäkkäiden neuvontapalvelut on nyt vahvemmin nostettu tämän lain tasolle

meidän ohjelmaamme sisältyy ajatus siitä että ikäihmisten tarvitsemat palvelut kootaan vanhusneuvoloihin ja neuvolat tarjoavat terveyden edistämiseen tarvittavaa tietoa sekä palveluohjausta ja niissä tuetaan vanhusten osallistumista verkostoitumista sekä harrastustoimintaa joten tämän lain sisältö tältä osin on puolueemme näkökantoja tukeva

mutta tietysti toivottaisiin niin että nyt ihan oikeasti nämä terveyttä edistävät terveystarkastukset ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit lähtisivät sitten nopeasti liikkeelle ja laajemmin nämä iäkkäiden neuvontapalvelut niin kuin tuossa meidän vanhusneuvola ajatuksessamme on ollut

mutta tähänkin tietysti ne resurssit tarvittaisiin että tämä ihan aidosti ja oikeasti toteutuisi sellaisena kuin tarve kentällä kovasti on ja eläkeläisjärjestöt ovat tätä pitkään vaatineet

ilmasto ja energiastrategiassa on monia hyviä toimia ja suunta on pääosin oikea mutta valitettavan maltillisia ovat strategian toimet

hallituksen ilmastostrategia ei ole yhteensopiva ilmastotieteen kanssa eikä varmista sitä että lämpötila ei nouse kriittisenä pidetyn kahden asteen yli

näin vältytään äkillisemmiltä ja kivuliaammilta ja kalliimmilta päästövähennyksiltä tulevaisuudessa eikä vastuuta siirretä kauemmaksi

yhteiskunnan ennustettavuus on tärkeää ja selkeät sekä riittävät tavoitteet vahvistaisivat ja ohjaisivat eri toimijoitakin pitkän tähtäimen suunnitelmiin

ihmetystä strategiassa aiheuttaa myös vähän se että energian ja sähkön kulutuksessa on arvioitu huomattavan korkeiksi nämä ennusteet

vaikka uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä strategiassa edetään oikeaan suuntaan ovat esitykset edelleen joiltakin osin maltillisia suhteessa olemassa oleviin mahdollisuuksiin joita myös tuossa strategian liitteessä esitellään esimerkiksi biokaasun ja tuulivoiman osalta

syöttötariffien käyttöönotto näille aloille on kuitenkin mielestäni hyvä juttu ja sitä tulisi laajentaa myös muihin uusiutuviin energialähteisiin

ja tuohon windfall veroon strategiahan ei ota kantaa vaikka sen toteuttaminen olisi oikeudenmukaista ja tarjoaisi tarvittavia lisätuloja ilmastonmuutoksen hillintään

joukkoliikennettä tulisi edistää huomattavasti nykyhallitusta enemmän sekä kehittää ekotehokkaampaa yhdyskuntasuunnittelua ja rakennetta joka voisi tukeutua nykyistä vahvemmin joukkoliikenteeseen ja olemassa oleviin palvelurakenteisiin

myös kuluttajien ympäristötietoisuutta tulee edelleen vahvistaa sekä tehdä valinnoista helpompia esimerkiksi tuotteisiin toteutettavan ilmastomerkin avulla

ilmastoystävällisten tuotteiden suosimiseksi voitaisiin harkita esimerkiksi alvin osalta tällaista etua ilmastomyönteistä tuotteiden osalta

kansainvälisesti on tärkeää että kioton sopimuksen jatko saadaan sovittua ja näihin tavoitteisiin saataisiin maailman maat mahdollisimman laajasti sitoutumaan ennen kaikkea aasian maat kiina ja usa

nyt mitataan poliittista tahtoa ja rohkeutta siinä kuinka voimakkaasti ilmastohaasteeseen tartutaan ja kuinka rajuksi päästämme ilmastonmuutoksen

ihan muutamia näkökohtia vielä haluan itsekin tuoda tähän keskusteluun

sitten ihan muutamasta muusta asiasta vielä

täällä on puhuttu paljon tänään tästä laittomasta maahanmuutosta

itse ajattelen niin että paras tapa torjua tätä laitonta maahanmuuttoa on nopeat käsittelyajat ja siinä täytyy kyllä antaa kiitosta edellisen eduskuntakauden ministeri rajamäelle joka teki kovasti töitä että näitä käsittelyaikoja eri oleskelulupien ja turvapaikanhakijoiden osalta saatiin nopeutettua

se on kaikkien etu

mutta sitten mitä tulee näihin vetovoimatekijöihin mistä usein puhutaan että meillä suomessa on kovasti vetovoimatekijöitä ja sen takia tänne hakeudutaan niin uskaltaisin kyllä itse vähän kyseenalaistaa tuota näkökulmaa

suomi ei ole kovin houkutteleva monien maasta lähtevien näkökannalta ja siitä kertoo myös se että meillä maahanmuuttajien osuus ulkomaalaisten osuus väestöstä on kuitenkin kohtuullisen alhainen ja jos esimerkiksi turvapaikkahakijoiden asemaa nostaa esiin niin kyllä siihenkin nähden ruotsissa ja norjassa turvapaikanhakijoiden määrät ovat aivan toista luokkaa kuin täällä meillä joten en ihan yhdy niihin näkemyksiin että esimerkiksi tuo toimeentulotuki nyt niin vahvasti vetovoimatekijänä täällä tällä hetkellä toimisi

työttömyys ja eriarvoisuus on kasvanut voimakkaasti ja köyhyys lisääntynyt mikä näkyy muun muassa toimeentulotuen tarpeen kasvuna

toimeentulotuen käsittelyajat ovat tällä hetkellä kohtuuttoman pitkät eivätkä lain määräajat toteudu ja lisäksi työttömyyskassojen ruuhkautuminen lisää vielä toimeentulotuen tarvetta joten kysyisinkin